aloittamisessa on paljon sosioekonomisia eroja esimerkiksi amislaiset tupakoivat paljon enemmän kuin yliopisto opiskelijat

sosiaali ja terveysvaliokunta ihmettelikin suuresti perustuslakivaliokunnan ehdotonta kantaa siitä että hallituksen esitykseen sisältynyttä kieltoa tupakoida autossa jos lapsi on kyydissä ei voida säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vaikka tämä kielto on voimassa aika monessa maassa kuten australiassa useissa euroopan maissa ja niin edelleen

pidimme lapsen oikeutta ja suojelua paljon tärkeämpänä asiana kuin yksilönvapautta

toivottavasti kansa kuitenkin ymmärtää että kun lasta viedään autolla harrastuksiin tai päivähoitoon niin aikuinen ei tupakoi autossa

tupakointi yleisötilaisuuksissa kuten urheilukilpailussa voi olla ongelmallista sen suhteen missä se kielletään ja katsoimmekin parhaaksi kieltää tupakoinnin katsomoissa ja katoksissa

tupakkateollisuus olisi ehdottomasti halunnut että kun tupakkatuotteita ei saa enää pitää näytillä kaupan kassalla vaan kauppa voi antaa ainoastaan kuvallisen luettelon myytävistä tuotteista niin asiakkaan pitäisi saada tämä kuvallinen luettelo mukaansa kotiin

päätimme kuitenkin mietinnössämme että henkilö saa vain nähdä kuvallisen luettelon kassalla ja saa mukaansa ainoastaan luettelon tuotteista mutta ei kuvallista esitystä koska mielestämme kuvallinen esitys on tupakkamainos

nikotiinituotteista on tulossa viihdetuotteita ja monet nuoret sekä tupakoivat että pureskelevat nikotiinipurukumia kuten ed

olisin halunnut että nikotiinituotteet olisivat edelleen jääneet apteekkien hyllyille ja niitä saisi myydä ainoastaan apteekin henkilökunta jolloin nikotiinituotteen ostoon sisältyisi myös neuvontaa

nyt tässä hallituksen esityksessä ulotetaan nikotiinikorvaustuotteiden myynti myös ravintoloihin mitä en pidä ollenkaan järkevänä asiana koska ravintolassa nyt ei ainakaan ole mitään neuvontaa

aikaa myöten varmasti huomataan että nikotiinituotteet eivät ole terveydelle vaarattomia ja niistä tulee viihdetuotteita ja riippuvuutta aiheuttava aine

samanlainen ongelma kuin nikotiinituotteet on nuuska sillä nuuskamälli sisältää enemmän nikotiinia kuin tupakka

nuuskaamista on pidettävä terveydelle erityisen vaarallisena koska se aiheuttaa pahaa riippuvuutta

jo nyt tiedetään että on monia urheilijoita ja runsaasti nuorisoa joka pitää mälliä suussaan jatkuvasti ja aiheuttaa itselleen jatkuvan kiihotustilan ja ei pääse eroon tästä epäterveellisestä tuotteesta

tiusanen on oikeassa ja kaikki tiedämme sen että kuntatalous on suurissa ongelmissa mutta se ei parane pelkällä rahalla

tietenkin valtionosuuksia on luvattu lisää mutta meidän täytyy päästä toteuttamaan kunta ja palvelurakenneuudistus

nuuskavalmisteiden tuontia maahan olisi pitänyt rajoittaa enemmän

tänä vuonna tuli kuntaliitoksia mutta ensi vuosi näyttää jo tosi huonolta

edes terveydenhoitolakia ei ole saatu voimaan vaikka olemme kovasti toivoneet että olisimme saaneet sen ensi vuoden alusta

toivottavasti se kuitenkin johtaa vähitellen tupakoinnin vähentymiseen ja ehkä aikaa myöten siihen että tupakointi loppuu kokonaan

se vahvistaisi silloin perusterveydenhoitoa kun se olisi laissa määrätty ja sitten nämä erva alueet eli erityisvastuualueet tulisivat hoitamaan oman osuutensa erikoissairaanhoidosta

veronalennuksia ei ole nyt näköpiirissä ainakaan meille ei ole ryhmässä kerrottu paitsi arvonlisäveron alennus joka tulee ruokaan ja sehän sovittiin jo kaksi vuotta sitten hallitusneuvotteluissa

kyllä sata komiteassa on ollut useita vasemmistoliiton jäseniä tai edustajia siellä on ollut enemmän sosialidemokraatteja kuin kokoomuslaisia

kyllä sieltä on tullut paljon uudistuksia

köyhyyttä vastaan täytyy tietenkin taistella niin paljon kuin mahdollista ja tuloeroja pitäisi kaventaa

arvoisa herra puhemies

kalmarin hyvin kateelliset puheet siitä että me helsingissä käytämme sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja hyödymme siitä

tällä hetkellä hyvät kansanedustajat tämä kaupunki lämpenee ja saa energiansa pelkästään maakaasusta

eli on se merkillistä että saksalaiset saavat vetää jättiläismäisen suuret kaasuputket tuohon suomenlahteen ja käyttää maakaasua mutta meidän pitäisi vaan täällä helsingin kaupungissa polttaa puuta

puun polttamiseen ei todellakaan ole vielä logistiikkaa kehitetty niin pitkälle että me voisimme ihan nyt ensi vuoden alusta siirtyä siihen

eli onkohan tämä kaikki mikä nyt energiapolitiikan nimellä esitetään onkohan se todella ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi vai onkohan se aluetukea

myöskin perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ed

söderman sanoi että hänkään ei taivu muulle kannalle kuin että se on perustuslain vastaista jos me säädämme että ei saa tupakoida autossa jos lapsi on kyydissä

silloin me ihmettelimme kovasti miten edellisen edellinen eduskunta sitten saattoi säätää tämän handsfree systeemin

eli miksi meidän täytyy ripustautua sekä tähän turvavyöhön että handsfree systeemiin ja kuitenkin me olemme autossa

silloin me toivomme jo olevamme ohi tästä vaikeasta taloustaantumasta jolloinka on pakko pidentää työuria koska muussa tapauksessa meillä ei todellakaan ole varaa maksaa kaikkea sitä velkaa mitä me nyt kasaamme valtiolle

puhemies

tämän lain ensimmäinen osa ihan todella parantaa niiden ihmisten asemaa jotka ovat nuorena joutuneet työkyvyttömäksi

ja sitten tämä osa aikaeläkeiän korottaminen ei todellakaan koske vain vähätuloisia köyhiä ihmisiä vaan niin kuin ed

ja kyllä hän minun käsittääkseni pystyy olemaan vähän kauemmin töissä ja jos ei pysty niin sittenhän täytyy ryhtyä kokopäiväiseksi eläkeläiseksi

eihän tämä nyt niin hirvittävän suuri muutos ole ja meidän on pakko pidentää näitä työuria

muussa tapauksessa me emme pysty maksamaan sitä velkaa joka nyt kertyy valtiolle

professoriliitto ja tieteentekijäliitto ovat erittäin kiitollisia perustuslakivaliokunnalle sekä sivistysvaliokunnalle että saatiin ne muutokset joita perustuslakivaliokunta ehdotti yliopistojen hallituksiin

tämä yliopistolain uudistus on erittäin tervetullut ja taloudelliset panostuksetkin ovat merkittävät

mutta eräille ylioppilaille ja maistereille sanoisin että älkääpäs mollatko suomalaisia yliopistoja sillä ei meidän elintasomme olisi näin korkea eikä bktmme näin suuri ilman suomalaisten yliopistojen osaamista

arvoisa rouva puhemies

mutta näin se ei ole kyllä tupakoinnin kohdalla koska me olemme saaneet savuttomat työpaikat savuttomat lentokentät savuttomat ravintolat eikä niitäkään ole pystytty erityisemmin valvomaan eikä ole kriminalisoitu tupakointia ja siitä huolimatta se on onnistunut

en voi ymmärtää miten sosiaali ja terveysministeri voi vaarantaa suomalaisen lääketurvallisuuden heikentää valtion mainetta työnantajana ja aiheuttaa valtiolle kymmenien miljoonien ylimääräiset kustannukset siirtämällä lääkelaitoksen toiselle paikkakunnalle

vain kaksi henkilöä nimittäin kuopion yliopiston rehtori ja selvitysmies professori liisa turakka olivat tämän esityksen kannalla

heikkisen puheenvuoroa ja kuunteli rehtori uusitupaa että he ovat perustamassa jonkunlaista uutta tiedekuntaa kuopion yliopistoon

näyttää siltä että he eivät ollenkaan ymmärrä että tässähän on kysymys lääkevalvonnasta ei siis mistään huippulääketutkimuksesta jota siellä jo on kyllä erittäin korkeatasoista

tutkimuksen ja valvonnan sijoittaminen samaan laitokseen on lisäksi hyvän hallintotavan vastaista

sosiaali ja terveysministeriön sosiaali ja terveysvaliokunnalle antama vastine toteaa että lääkealan tutkimus ja kehittämiskeskus perustetaan kuopioon nykyisiä voimavaroja käyttäen siis ei mikään uusi laitos vaan entisen laitoksen uudelleen sijoittaminen

sitten he toteavat myöskin että nyt olisi hyvä luopua valtion tuottavuusohjelmasta mikään muu valtion elin ei ole saanut siitä luopua

eli hallituksen esityksen ja työntekijöiden arvioiden väli on yli kymmenkertainen

onko syytä uhrata kymmeniä miljoonia epävarmaan siirtoon kun rahat olisi voitu käyttää esimerkiksi kuopiolaisen elinkeinoelämän vahvistamiseen

heikkinen onkin poistunut on kuopiossa bella suomen suurin venevalmistaja joka nyt on suurissa vientivaikeuksissa

miksi emme tukisi tämäntyyppistä elinkeinoelämää

kuopio on mielestäni muutenkin panostanut nyt aivan liikaa julkisiin palveluihin ja paisuttanut niitä ja ne eivät ole tuoneet sitä varallisuutta mitä tämä alue tarvitsisi

eilisessä tarkastusvaliokunnan kertomuksessa todettiin että valtion työnantajaimago on heikentynyt viime vuosina ja se johtuu tuottavuusohjelmasta ja alueellistamisesta

lääkelaitoksen lopettaminen ja uudelleen aloittaminen toisella nimellä toisella paikkakunnalla ei lisää valtion uskottavuutta työnantajana

henkilöstösuunnitelmaa ei ole tehty

etätyö ei ole helppoa lääkevalvonnassa koska näiden valvojien täytyy olla yhteistyössä henkilökohtaisesti näiden valvotta vien toimipisteiden kanssa

lääkelaitoksen lopettaminen ja uudella nimellä perustettava lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus on mielestäni paha poliittinen virhearvio joka rikkoo perheet aiheuttaa kymmenien miljoonien lisäkustannukset heikentää lääkevalvontaa ja turvallisuutta vuosiksi eteenpäin

helsinki ei tarvitse lääkelaitosta sitä tarvitsee suomen kansa ja suomalaiset potilaat

jumala anna heille anteeksi sillä he eivät tiedä mitä he tekevän

lääkäripula on väistymässä ja vuokralääkäreistä on jo tänä vuonna päästy eroon hyvinkin monissa paikoissa

suurten eläkkeitten ostovoima taas ei ole parantunut enää tänä vuonna

en usko että tässä tasavallassa on koskaan ollut yhtä asiantuntevia miehistöineen huivikki satua eli as ministereitä kuin nyt istuu aitiossa

sakkin on sitä mieltä että on parempi että työttömyyskassat saavat itse päättää miten nopeasti ja kuinka paljon he maksavat tätä korvausta

tämä alueellistamisfarssi josta nyt keskustelemme johtuu tietämättömyydestä

nyt me olemme tässä tilanteessa että siis siirretään täysin toimiva laitos toiselle paikkakunnalle suurin suurin kustannuksin

se mitä olisi pitänyt tehdä on se sama mitä me teimme silloin kun me hyväksyimme thln ja valviran suunnitelman että se päälaitos se vanha toimiva laitos jäi tälle paikkakunnalle missä se on toiminut kymmeniä vuosia ja sitten osia siitä alueellistettiin

tässä olisi pitänyt toimia niin että lääkelaitos jää tänne helsinkiin ja sitten tämä tutkimus ja kehittämistoiminta alueellistetaan kuopioon

arvoisa puhemies

se oli suurimman osan asiantuntijoidenkaan mutta keskustelu on nyt

sitä ryhdytään pikiskohtaiseen käsittelyyn

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen patriootteessa lisääntyvän laihdutuksen hylkäämisestä tel lakiehdotuksella kirjoitusten ensimmäinen käsittely

meidän elinaikaodotteemmehan on kasvanut kymmenen vuotta viimeisten kymmenen vuoden aikana eli kyllä kai työuratkin silloin voisivat vähän pidentyä

nykyisestä alueellistamispolitiikasta siinä muodossa kuin sitä nyt toteutetaan tulisi kokonaan luopua ja korvata se hyvällä aluekehityspolitiikalla missä myöskin talouselämä otetaan mukaan ja sitä tuetaan samalla

nimittäin nykyinen alueellistamispolitiikka perustuu ihmisen kaikkein alhaisimpiin ominaisuuksiin nimittäin ahneuteen ja kateuteen ja kuka meistä haluaa olla tämä huono ihminen

lähdetään siis kehittämään alueita ihan toiselta pohjalta niin olemme aika yksimielisiä eikä meidän tarvitse riidellä keskenämme

arvoisa puhemies

tarkastusvaliokuntahan totesi siinä selvityksessään että myöskään ne paikkakunnat mihin on siirretty näitä toimintoja eivät oikeastaan ole hyötyneetkään siitä siirrosta niin paljon kuin ovat aluksi luulleet

eikö sen vientiponnisteluja voisi jollakin tavalla auttaa

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta haluaa kiittää kansaneläkelaitoksen valtuutettuja tästä hyvästä kertomuksesta ja myöskin kelaa toiminnasta joka on ollut erittäin menestyksellistä

myöskin se hallintomuutos joka toteutettiin kelassa on kaikin puolin hyvin onnistunut